tämä köyhyyden pitkittyminen on todella vakava ilmiö ja siitä ihan oikeasti kannattaa kantaa huolta

pienellä perusturvalla oleva syrjäytyy yhä kauemmas työelämästä eivätkä he välttämättä muodosta sellaista työvoimareserviä jota työnantajat olisivat valmiita palkkaamaan töihin

tämä on ydin näkemys jonka tämä sosiaalipolitiikan proffa on todennut

helsingin sanomien pääkirjoitustoimittaja marjut lindberg peräsi sitä että puolueiden pitää esittää selvästi hyväksyvätkö ne tuloerojen kasvattamisen vai eivät

nyt keskustelu on osoittanut että kokoomus sen hyväksyy

sen takia tämä meidän perusturvaesityksemme on tehty nimimerkillä tositarkoituksella ja viemme sen hallitusohjelmaneuvotteluissa lävitse jos ja kun sinne päästään

tässä jaoston puheenjohtajan esityksessä ei ollenkaan sivuttu ajankohtaista koulutuspoliittista asiaa joka liittyy tähän tuoreeseen pisa tutkimukseen

se herättää kysymyksen siitä onko meillä peruskoulussa opetuksen taso kuitenkin hyvistä pyrkimyksistä huolimatta viime vuosina laskenut

kysymyshän ei nyt ole yksin tämän porvarihallituksen aikaansaannoksista

kysymys kuuluu miten nämä nuoret jatkossa voivat osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja yhteiskunnalliseen keskusteluun

vastaus on

pidän lähes poliittisena skandaalina sitä että hallitus ottaa budjettikirjassaan lähtökohdaksi pitkittyneesti pienituloisten määrän lisääntymisen

pidän sitä kohtuullisen pitkän poliittisen urani aikana erittäin erikoisena lähtökohtana ja tämä on minusta jäänyt aivan liian vähälle huomiolle käydyssä keskustelussa

perusturvan korotus on mielestäni oikeudenmukaisuus mutta myös tarkoituksenmukaisuuskysymys

nyt toimeentulotukea haetaan esimerkiksi verojen maksamiseen ensisijaisista syyperusteisista etuisuuksista sekä asumistuen omavastuun kattamiseen ja syynä on työmarkkinatuen ja asumistuen liian matala taso

haluan vielä tässä tärkeässä keskustelussa hull sai vihjeen perusturvajohtaja nieminen lainata sata komitean perusturvajaoston jäsenen hiilamon lausuntoa ahjo lehdestä

hänen mukaansa sata komiteassa perusturvan parannusehdotukset pohjimmiltaan kaatuivat siihen että sosiaalimenot on haluttu painaa mahdollisimman pieniksi jotta verojen alentamista ja nimenomaan ylempien tuloluokkien marginaaliveroprosentin alentamista voitaisiin jatkaa

se on tosi rankkaa tekstiä ja tuomiota sata komitealle

me sosialidemokraatithan olemme esittäneet nyt ensi vuoden vaihtoehtobudjetissa työttömyysturvan vähimmäispäivärahojen korottamista ja luopumista työmarkkinatuen tarveharkinnasta

arvoisa puhemies

oikeistohallitus ei nyt vaan kerta kaikkiaan pääse mihinkään siitä että lapsiperheiden köyhyys on merkittävästi kasvanut ja siitä on tosi vakavia seurauksia

viittaan tässä yhteydessä esimerkiksi lasten huostaanoton kasvun lisäämiseen

kolmas silmäteräasiamme on eläkeläisten aseman kohentaminen ja olemme esittäneet eläkkeensaajien toimeentulon parantamiseksi useita toimia joista yksi on eläkkeensaajien asumistuen korottaminen

arvoisa puhemies

meillä sosialidemokraateilla on erityinen huoli pientä ja keskisuurta työeläkettä saavien ostovoiman kehityksestä

olemme herkällä korvalla kuunnelleet eläkeläisiä jotka oikeutetusti eivät pidä oikeudenmukaisena työeläkkeiden tason laskua palkansaajien tulokehitykseen verrattuna

mielestämme eläkeindeksijärjestelmää on voitava kehittää vaikka pieninkin askelein palkansaajien palkkakehitystä nykyistä enemmän seuraavaksi

esitän tämän pääluokan yleisperusteluissa lausuttavaksi seuraavaa lausumaa

eduskunta edellyttää että hallitus asettaa korkeatasoisen kolmikantaisen asiantuntijaryhmän kiireellisesti selvittämään eri mahdollisuudet kehittää työeläkkeiden indeksijärjestelmää eläkkeensaajien ostovoiman turvaamiseksi

arvoisa puhemies

särkiniemen puheenvuoro ansaitsee ehdottomasti vastauspuheenvuoron

se oli minusta erinomaisen tärkeä ja hyvä puheenvuoro

särkiniemen kanssa aivan samaa mieltä siitä että ei ole mitään järkeä asettaa vastakkain tätä perusturvaa ja pientä ansiosidonnaista turvaa saavat ihmiset

se on siis arvovalinta

arvoisa puhemies

työelämä ja tasa arvovaliokunta kun käsitteli tätä hallituksen budjettia niin me erityisen vahvalla otteella kiinnitimme tähän asiaan huomiota juuri niistä syistä jotka ministeri mainitsi

mutta sitten tähän eläkekysymykseen

kannattaa nyt kuitenkin lukea tarkasti mitä me esitimme korkeatasoisen kolmikantaisen asiantuntijatyöryhmän ja tosiasia on se että tämä indeksijärjestelmä on johtanut kohtuuttomalla tavalla eläkeläisten ja palkansaajien ostovoiman eriarvoiseen kehitykseen

kyllä sitä ihan oikeudenmukaisuuslähtökohdista arvoisa puhemies pitää voida laajapohjaisesti arvioida yhdessä myöskin eläkeläisjärjestöjen kanssa

arvoisa puhemies

olen ehdottomasti samaa mieltä että se nimenomaan asunnonomistajien kannalta on ollut tosi merkittävää että on säästynyt rahaa muuhun kulutukseen mikä kansantalouden ja muun kannalta on ollut tosi merkittävää

tutkimustenkin mukaan panostukset investointeihin olisivat työllistäneet merkittävästi enemmän kuin tämä niin sanottu veroelvytys

sitten meidän demarien linja on tähän yleiseen arvonlisäverokannan nostamiseen kielteinen

toinen asia sitten on se jos hallitusneuvotteluissa ikään kuin näitten verokantojen kanssa voidaan ja minun mielestäni pitääkin sitten katsella miten saadaan tällaista kerskakulutusta ja ökykulutusta mahdollisesti vahvemmin arvonlisäverotuksen ja yleensä verotuksen piiriin

kuuntelin hänen merkittävää puhettaan työhuoneessani

mutta haluan todeta että toivottavasti meitä oli omissa työhuoneissamme sitäkin enemmän

karjula käytti ainakin tässä vaiheessa niin kun hän sanoi viimeisen puheenvuoron nyt budjettikeskustelussa kun hän jää eduskunnasta vapaaehtoisesti pois

arvoisa puhemies

itse asiassa tässä omassa puheenvuorossani tämä on rakenteellisesti vähän poikkeava suoritan lyhyen yhteenvedon hallituksen politiikasta siitä mitä on reilun kolmen vuoden aikana tapahtunut ja sitten siirryn erääseen mielenkiintoiseen yksityiskohtaan joka on periaatteellisesti ja eettisesti tärkeä ja jonka haluan nostaa esille

kuulun niihin kansanedustajiin joille on arvo sinänsä suomalaisen kansakunnan eheys ja monessa mielessä yhteiseen hiileen puhaltaminen

mutta jos katselee ja arvioi tällaista isoa linjaa niin haluan historian pöytäkirjoihin todeta sen että hallituksen toiminta on merkittävällä tavalla syventänyt julkisen talouden rapautumista

sitten me olemme demareina kovin korostaneet tätä tasaverosuuntausta joka on erittäin vakava kysymys pidemmällä aikavälillä

myöskin voidaan sanoa että tämän reilun kolmen vuoden aikana valtion omistajaohjauksen en olisi toivonut olevan kokoomuksella

väitän näin ihan vilpittömästi että ministeri pekkarinen valtionomistuksesta vastaavana ministerinä olisi joissakin kohti toiminut toisella tavalla kuin kokoomuslainen ministeri

sitten kritisoin kyllä myöskin hallitusta suomalaisen köyhyyden vähättelystä

minä olen nyt paljon miettinyt tässä viime päivien aikana kun lähes jokainen keskustalainen kansanedustaja täysin ymmärrettävästi on nostanut tämän takuueläkkeen arvoon ansaitsemattomaan

se on arvokas tärkeä teko mutta mistä keskustalaiset edustajat täällä olisivat sitten oikeastaan puhuneet jollei tätä asiaa olisi ollut

tänä päivänä jo aiemmin puhuin näistä pientä työeläkettä saavista joista hallitus ei ole ollut pätkääkään kiinnostunut

ja otin tähän puheenvuorooni kylkiäiseksi tältä osin mukaan sata komitean arvostetun jäsenen professori hiilamon kommentin kun hän arvioi sata komitean työtä

hiilamon mukaan sata komiteassa perusturvan parannusehdotukset pohjimmiltaan kaatuivat siihen että sosiaalimenot on haluttu painaa mahdollisimman pieniksi jotta verojen alentamista ja nimenomaan ylimpien tuloluokkien marginaaliveroprosentin alentamista voitaisiin jatkaa

pääargumenttina perusturvan korottamista vastaan on ettei siihen nyt ole varaa koska valtio velkaantui jo muutenkin nopeasti

ja kun näitä veroalennuksia hallitus teki niin ei siinä sitten ajateltu niin kuin laajemmin köyhiä ja pienituloisia

tämä askel joka nyt otettiin tosiaan tämän takuueläkkeen osalta on hyvä asia

itse asiassa olen luonnehtinut sitä itse että se on tietyllä tavalla pelkurihallitus että se ei myöskään tehnyt nyt tässä loppumetreilläkään sen kaltaisia veropoliittisia päätöksiä joilla erityisen suuri ja hyvätuloiset olisivat osallistuneet näihin talkoisiin

tältä osin voi kysyä eikö todellakaan vihreitten ja keskustan voima riittänyt sitten kokoomuksen kanssa kun näistä asioista epäilemättä on jonkun verran miekkailtu

arvoisa puhemies

sitten siirryn niin kuin tämmöisestä yleisemmästä ikkunasta tämmöiseen hyvin mielenkiintoiseen pieneen asiaan jonka otan esille sekä periaatteellisesti tärkeänä asiana ja käytännössä hyvin merkittävänä

tämän viikon tiistaina helsingin sanomien pääkirjoituksessa oli otsake lapsiperheet saavat apua liian myöhään

tämä on pidemmän aikavälin kysymys silloin kun viittaan tähän kansaneläkelaitoksen tutkimukseen joka julkistettiin muutama viikko sitten

siis kysymys on kirjasta perhepiirissä jossa on tehty ainutlaatuinen tutkimus siitä mitä on tapahtunut huostaanotettujen lasten ja nuorten osalta

tämä on siis erinomaisen tärkeä asia ja itse asiassa minä tulin puhumaan tänä iltana tämän asian takia

ehkä selviää hetken päästä miksi

tässä ainutlaatuisessa pitkän aikavälin tutkimuksessa todettiin muun muassa se että teini ikäisistä huostaanotetuista lapsista tai puhutaanko nuorista vähän yli kaksikymppisenä puolet oli joko työttömänä kadoksissa tai eläkkeellä

ja tutkijat tekivät sen johtopäätöksen että totta kai olisi ollut tarkoituksenmukaista ja järkevää yhteiskunnan ja lasten perheitten kannalta tarttua aikaisemmin näihin ongelmiin

jokainen meistä ymmärtää sen että jos lapsi kasvaa huonoissa oloissa vuosia vuosikymmeniä niin on vaikeaa sitten kasvatuksellisin ja muilla toimin sitten saada hirveästi hyviä tuloksia aikaiseksi

ja kun me tiedämme kuinka matala tämä toimeentulotuen taso ja muu on me tiedämme myös että nämä lapset ovat erittäin ankeitten kulttuuri ja muitten tämmöisten virikkeitten parissa

arvoisa puhemies

tämän herra puhemies halusin sanoa

en malta olla toteamatta sitä että lakialoitteeni allekirjoittivat muun muassa paavo lipponen anneli jäätteenmäki claes andersson antti kalliomäki olli rehn heikki a

ollila bjarne kallis tarja halonen heidi hautala paavo nikula ja ajan säästämiseksi en muuta sataa nimeä luettele

mutta allekirjoittivat

minä olen ollut tosi huolissani siitä että tosiasiallisesti nyt vuorotteluvapaata ajetaan alas

tässä edellinen puhuja edustaja kulmala käytti hienon puheenvuoron kiitos siitä

tällainen ajatus tällaisesta homo economicuksesta ikään kuin nyt tässä yhteydessä on minulle vieras koska näen että ihmisellä on oikeus oman elämänsä huokoistamiseen pitkän työuransa aikana mieluummin kaksi kertaa kuin kerran tai ei sitten ollenkaan

kirjoitin vajaa vuosi sitten aamulehteen verrattain laajan artikkelin otsakkeella vuorotteluvapaa apuna työn jakamisessa

niin kuin täällä jo todettiin niin vuorotteluvapaahan on ainut toimiva työn jakamisjärjestelmä suomessa

ihminen nuori keski ikäinen pääsee tekemään oikeaa työtä ei mitään vippaskonsteja vaan oikeaa työtä

ja niin kuin tiedämme niin kymmenettuhannet ihmiset ovat saaneet näytön paikan ja joko heidät on myöskin valittu heti sen vuorotteluvapaan perään töihin tai sitten kun tehdään rekrytointeja henkilö on antanut kunnon näytön ja toivotetaan tervetulleeksi

ihmiset ovat äänestäneet jaloillaan päällään ja sydämellään että vuorotteluvapaa on hyvä asia

olen tietysti nyt äänestämässä näitä merkittäviä heikennyksiä ja muutoksia vastaan ja toivon että joskus koittaa semmoinenkin aurinkoinen päivä että voidaan tätä vuorotteluvapaata taas parantaa ja kehittää

arvoisa puhemies

lyhennän puheeni ihan tosi lyhyeksi ja tämä on ihan poliittinen puhe en yritä olla teitä fiksumpi

tämä meidän sosialidemokraattien kriittisyys ja kielteisyys tätä kreikka tukea kohtaan perustuu hyvin syviin arvolähtökohtiin

päivä tämä on aasinsilta siihen että sosialidemokratia on kansainvälinen ehkä kansainvälisin liike mitä tässä salissa on edustettuna saksan liittopäivillä saksan demareiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja tohtori frank walter steinmeier käytti hyvin mielenkiintoisen puheenvuoron ja haluan että siitä pari kolme kappaletta tulee kirjattua meidän parlamenttimme pöytäkirjoihin

kaikki tähän mennessä käyttämäni argumentit ovat tärkeitä mutta yksikään niistä ei ole puuttunut ydinkysymykseen

se on huoli siitä että hallitukset eivät koskaan voi hallita kansainvälisiä finanssimarkkinoita että kuten jo mainitsin anonyymit hedge rahastot voivat pelata monopolia sekä pankeilla että mailla koska pörssikasinoa ei vieläkään säännellä

tiedän teidän kuulevan ja näkevän senkin että monet epäilevät vahvasti että loppujen lopuksi hallitukset eivät voi talousmaailman vallalle mitään

mutta ratkaiseva asia johon haluan puuttua on se että kriisin kustannukset tämä on olennaisen tärkeää eivät voi taas jäädä vain veronmaksajien kannettavaksi

älkää uskoko niitä jotka taas pauhaavat uhasta finanssimarkkinoille

näin on asia pääministeri vanhanen valtiovarainministeri katainen

arvoisa puhemies

tämän lisäbudjetin erääseen tärkeään toimialaan eli työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan puutun

siellähän on sinällään ihan tärkeätä laivanrakennuksen innovaatiotuki mutta olisi tietysti voinut odottaa hallitukselta nyt reagointiherkkyyttä ihan oikeasti tähän vakavaan pitkäaikaistyöttömyys ja myöskin nuorisotyöttömyystilanteeseen

jotta pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorisotyöttömyyden ehkäisyyn saataisiin merkittävästi lisää määrärahoja työllistävää lisäbudjettia olisi ryhdyttävä valmistelemaan jo alkuvuodesta

arvoisa puhemies

minulla on tässä edessäni myöskin työelämä ja tasa arvovaliokunnan lausunto valtiovarainvaliokunnalle tämän vuoden budjetista ja siinä todetaan yksiselitteisesti valiokunnan yksimielinen kannanotto

valiokunta korostaa työvoimapoliittisten aktiivitoimenpiteiden tärkeyttä työttömyyden hoidossa ja pitkäaikaistyöttömyyteen johtavan kehityksen katkaisemisessa